arvoisa ministeri pekkarinen äsken kuvasi sitä minkälainen sadan metrin levyinen alue on ja täällä kun maalla katsotaan tätä maakaasuputkea niin se on aikamoinen rakennelma laitettavaksi tuonne meren pohjaan

arvoisa puhemies

elikkä tämän takia se mitä valtiovarainministeri tässä äsken lupasi oli ihan paikallaan että nyt vielä kerran arvioidaan näitä toimenpiteitä

ahteen kehumisen tässä kysymyksessä

tämä on siis varmasti innovaatio

tässä asiassa koko menettelytapa oli häneltä loistava poliittinen hanke joka on nyt tuottamassa ihan historiallisen tuloksen erinomaisen hyvä näin

ruohonen lernerille ystävällishenkisesti totean että kyllä kansanedustaja voi toteuttaa henkilökohtaisen nokanvalkaisunsa ja käyttäytyä kehittyvästi ja sivistyneesti kun tulee siihen tuntemukseen

aiotteko käännättää tämän englanniksi ja lähettää kaikille niille joittenka suhteen suomella on jollakin tavalla ollut itsetuntovajetta niin että näkyy että me olemme todella innovatiivinen kansa

olennaista oli mikä kelpasi vakuudeksi ja kelpasivat nämä joukkovelkakirjalainat sun muut ja nämä toxic assets kreikasta ja siitäpä syntyikin ongelma joka on ongelma tällä hetkellä yhä edelleen

vähän huuli pyöreänä kuuntelin edustajien ukkola ja vistbacka äskeisiä puheenvuoroja sen takia että suomessahan on täydellinen kuntajako

mutta siihen tuloveroasteikkoonhan ei tässä kesken vuoden kukaan mene puuttumaan

toisaalta myöskin sekä vtvn työskentely että tarkastusvaliokunnan työ voivat olla todella tuloksekkaita

se on se että se sedimenttipinta myllätään varsin perusteellisesti

aina kun ihminen astuu tämän maan rajojen sisäpuolelle aina astuu johonkin kuntaan

se ikivanha tieliikelaitosta koskeva kannanottohan on nimenomaan sellainen että tämän tieliikelaitoksen pitää antaa tarjous joka ikiseen tarjouspyyntöön pieneenkin ja tietenkin tarkoituksella että on olemassa ainakin yksi kohtuuhintainen

hän tekee ratkaisun siitä että hän on jossakin kunnassa

siitä eräs näyttö on tämä valtion tarpeettomaan lainanottoon liittyvä reagointi elikkä on jo eräällä tavalla pakotettu valtiovarainministeriö miettimään budjettipäällikön johdolla näitä asioita ja ottamaan ne jo valtion talousarviossa huomioon ensi vuodelle niin että asioihin ei ole turhan päiten puututtu vaan ne ovat järkevyyden perusteella johtamassa tuloksiin

tällä hetkellä olemme tilanteessa jossa kansainvälistä valuuttarahastoa tarvitaan apuun ja tarvitaan apuun tilanteessa jossa kreikan asia on täydellisesti levällään elikkä mitään ratkaisua ei ole

elikkä toisin sanoen täytyy sanoa että ministeriltä soisin vastauksen sellaiseen kysymykseen sitten jos hän vastaa jotakin noihin äskeisiin heittoihin onko valtiolla suomen hallituksella tarkoitus perustaa erikoinen territorio kanadan mallin mukaan joka on valtion erityisalue ulkopuolella täydellisen kuntajaon niin että tämä äskeinen voi jollakin tavalla saada järkevän ratkaisun

fosfori ravinteena lähtee liikenteeseen ja jokia pitkin sinne menneet supermyrkyt dibentsodioksiinit ja dibentsofuraanit vapautuvat ravintoketjuihin ja verkkoihin

nyt kun arvioidaan tänä päivänä sitä mitä tapahtui niin minä olen sanonut sen aikaisemminkin että siinä tilanteessa piti tehdä jotakin

minä kiirehdin tähän vastauspuheenvuoroon kun ministeri pekkarinen on liikehtinyt sillä tavalla tuossa ettei vaan luiskahda salista pois

kyllä minä sitä mieltä olen vaikka en ehkä olisi ihan tällä tavalla menetellyt itse jos olisin tuommoiseen tilanteeseen joutunut

on sanottu aina päivästä toiseen että huomenna pitää tämä asia ratkaista vaan sitä huomista ei ole tullut ja ongelma ilmiselvästi vaan joka ikinen päivä huononee

heidi hautalan kanssa meidän puoluettamme edustamassa ja eduskuntaryhmäämme edustamassa niin siellä tämä asia oli silloin erittäin voimakkaasti esillä

sitten mielenkiintoista on tämä keskustelu tällaisena yleispoliittisena asiana kun pääministeri putin toteaa kansainväliselle lehdistölle että meidän laivastomme pitää huolen siitä että putki on turvallinen

mutta piti tehdä jotakin mikä koskettaa jokaista elinkeinoelämän toimijaa joka toimii normaalien pelisääntöjen mukaan

elikkä jos luette pohjois pohjanmaan lehtiä niin siellä jatkuvasti esiintyy viestejä siitä kun siihen on tuulipuistoja ollut suunnitteilla siihen oulun edustalle ja sinne perämeren perukalle jnp

silloin sinne smolnan nurkkahuoneeseen laukkasivat teollisuuden edustajat ja sanoivat että kaikesta muusta saatte sopia suurin piirtein mutta tästä ette missään nimessä

kankaanniemi jo totesi jotka siis niin kuin ovat tässä taustalla ja kreikka ei ole tehnyt kuin osittain sellaisia korjaavia toimenpiteitä jotka auttaisivat kreikkaa itseään tässä eteenpäin

siinä äkkiä miljoonat ja kymmenet miljoonat eurot menevät kankkulan kaivoon ilman että sillä on mitään konkreettista positiivista vaikutusta lainanottajaan itseensä

tässä siis piti työnantajamaksujen maksamisen kuulua repertoaariin elikkä se on harvinaisen selvä asia

arvoisa puhemies

eduskunta saa sitä mitä on pyytänyt

arvoisa puhemies

jos nämä kaikki pitävät paikkansa niin ei tässä nyt kovin hyvältä tämä tilanne näytä joten arvoisan ministerin näkemys siitä mikä on niin kuin vaste tähän tilanteeseen joka ei näytä kovin hyvältä

nyt kun olemme siirtyneet aikakauteen jolloinka aivan erikoisesti rupeaa olemaan lainahanat kiinnipäin niin sitä enemmän vaaditaan harkintaa tarkkuutta ja tarpeettoman välttämistä

sen tempun piti olla sellainen että se tulee kaikille rehellisille toimijoille kohdistumaan elikkä että jos sillä on jonkunlaista elvyttävää vaikutusta ja signaalivaikutusta niin silloin jokainen rehellinen toimija saa siitä sen oman kevennyksensä

minä toivon että kaikki puheenvuoron käyttäneet kansanedustajat tulevat harmaan talouden vastaisen taistelun eturintama on

tämän vuoden loppuun mennessä eli reilun puolentoista vuoden kuluessa hallituksen tuli antaa eduskunnalle selonteko muun muassa sen vaikutuksista palvelujen laatuun sekä mahdollisista muutostarpeista muun muassa kynnysarvoihin kuntien erilaisen koon huomioon ottaen

sen että aikoinakaan pääministerinä matti vanhanen sieltä omalta tuoliltaan kertoi meille että kun tehdään juuri niin kuin arvoisa valtiovarainministeri juuri selosti niin siitä vapautuvat varat se yksikkö saa käyttää oman toimintansa kehittämiseen

tässä asiassa ei voi mitään muuta kuin mielessään vaatia sitä että asianomainen ministeri pitää huolen siitä että valtio esittää vaatimukset kaikesta ylimääräisestä mikä on maksettu asfalttikartellin seurauksena

tääl näin

ey valuuttarahastoasioihin tilanteessa jossa oli niin ikään pankkikriisi mutta vähän toisella tavalla vaan

keskustelu on päättynyt

yksi asia joka niin ikään pitää saada hallintaan on nämä lukemattomat verotuet joihinka valiokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota

k uimisen se hyväksytään ja asia lähetetään

pikainen palauteaikataulu kuvaa havainnollisesti sitä vaihtelevien epäluulojen synnyttämää varovaisuutta mitä eun sisämarkkinatoimintaan kuuluva lainsäädäntöhanke herätti esitysten eduskuntakäsittelyssä

politiikan pitää tässä suhteessa kerta kaikkiaan muuttua

arvoisa puhemies

kun se on jättänyt ne vakanssit täyttämättä niin sen jälkeen se ulkoistaa ne hommat ja sen jälkeen se ulkoistettu henkilökunta hoitaa jossakin ne tehtävät niin että ne jollakin tavalla tulevat tehdyiksi

sen sain ylijäämiä

sopimuksessa on aina kaksi puolta jotka tässä tapauksessa tekevät tietojenvaihtosopimuksia ja sitten on takapirukin ja se on oecd tässä tapauksessa

päiväjärjestyksen neljäs

erittäin ajankohtainen aihe on verotukseen liittyvät näkökohdat

arvoisa puhemies

ihan muutama näkökohta vielä tähän kun tämä ilves puhuttaa nyt ei suinkaan sen takia että se olisi erityisen uhanalainen vaan sen takia että sitä on paljonlaisesti

arvoisa puhemies

yksi vuosikin tarkastelujaksona olisi paljastava pikaista korjaamista kaipaavat epäkohdat

siis alv järjestelmä on perusteellisessa remontissa se on niin perusteellisessa remontissa että sitä muutaman kuukauden välein remontoidaan välillä sinne ja välillä takaisin ja sitten nuin ja näin ja samanaikaisesti käy yhteiskunnassa kova alv keskustelu siitä pitäisikö yleistä alvia kertaheitolla koko järjestelmää heivata ylöspäin jotta saataisiin verotuloja menojen katteeksi

nimittäin se on se että jos eduskunta tietoisesti päättää esimerkiksi jostakin uudesta vahingonkorvauslainsäädännöstä ja tietää että siitä seuraa taloudellisia seuraamuksia jotka näkyvät budjetissa niin pitää olla rehellinen

tässä on lisäksi vielä tämä suomi aivan erikoiskysymyksenä

zyskowiczin puheenvuoro oli vetävästi esitetty mutta siihen voidaan aika helposti esittää myöskin yleisiä vasta argumentteja

jos on näin että pitäisi simuloida nimenomaan tämän kokoisissa veneissä joissa on siis sanotaan neljä kappaletta veneilijöitä kyydissä yksi edessä ja yksi takana ja kaksi keskellä tuhdolla ja vielä jos harrastetaan juuri sellaisia kalastustoimenpiteitä joita ed

kuvattu kireä aikataulu selittää osaltaan sitä että toimijatahoille lähetetty kysely ajoitettiin suomalaisten pääkesälomakuukauteen heinäkuuhun

kimmo kiljunen piti tässä oikein hyvän katsauksen näihin asioihin ja sitä on ehkä mukava täydentää ihan pienellä nyanssilla

ilveksiä oli suomen rajojen sisäpuolella yksi taikka ei yhtään

vastausprosentit olivat sen mukaisesti alhaisia vain noin kolmannes pyydetyistä reagoi

palaan siihen silloin kun varsinainen puheenvuoroni on

se nyanssi on se että silloin kun george w

kun vmkin on sellaisen hyväksynyt niin siinä kerta kaikkiaan pitää voida toimia niin että sellainen lainsäädäntö eduskunnan hyväksymä laki ja sen velvoitteet hoidetaan niin että ne automaattisesti tulevat budjetin pohjiin eikä sillä tavalla kuin riistavahinkolain kohdalla on nyt tapahtunut

silloin kun käytiin hallitusneuvotteluja käytiin suorastaan kiivas ottelu siitä kuinka monta niin sanottua politiikkaohjelmaa tulee hallituksen ohjelmaan ja niitä sitten joku puolenkymmentä tuli

niitä ei siis siirtoistutettu mistään

bush aloitti ensimmäisen presidenttikautensa tämä oecd sopimus oli tapetilla

ja tähän vielä liittyy aivan erikoisesti se että nyt varallisuusvero on palannut keskusteluun takaisin ja se on nimenomaan palannut progressiivisen verotuksen muodossa jolloinka pitäisi olla kokonaishallinta näihin asioihin

elikkä siis toisin sanoen tuli mieleen että tämä on se yksi mahdollisuus jota voidaan kopioida tällaisessa tilanteessa tai sitten voidaan käyttää jotakin näitten välissä olevaa kopiointimallia

se on se että tätä mietintöä olisi pikkuisen laadullisesti parantanut se että siinä olisi ollut alussa katsaus niihin kriiseihin joiden kimpussa maapallo tällä hetkellä on

lahtela tässä kuvasi niin se voi olla sillä tavalla että siellä on niin ahdasta ja takerrutaan kiinni sillä tavalla että hukkumistilasto siitä vaan komistuu ja se on erittäin negatiivista komistumista

niitä tuli perämeren kiertäen ruotsista ja karjalan kannaksen kautta kaakosta elikkä neuvostoliitosta

selonteko päätyy lyhyesti todettuna johtopäätökseen ettei mitään hankintalain pikakorjaustarvetta ole ilmaantunut

arvoisa puhemies

nyt se on täällä tänään yksi niistä hallituksen esityksistä joilla reagoidaan tähän finanssikriisiin ja sen tuottamaan talouskurimukseen kunnille

sen vallan on ottanut tämä eduskunta ja sen pitää olla silloin looginen loppuun saakka

minä odotin että näitä olisi nyt esitelty valtioneuvoston taholta niin että meillä olisi jonkinlainen katsaus siihen mikä merkitys näillä politiikkaohjelmilla on ollut ja on oleva kun me niistä niin kauheasti tappelimme

näistä kahdesta kannasta tapahtui tuo suomen ilveskannan pohjan muodostuminen

kansalliset kynnysarvotkin näyttäisivät osuneen suurin piirtein kohdalleen

jos nyt tässä uskaltaa arvoisa puhemies pikkuisen kriittisen näkökohdan tuoda niin kun lueskeli tätä asiantuntevaa tekstiä niin toivoo suorastaan sitä että tämä tarkastelukulma mikä vtvllä näissä asioissa on laajenisi nyt ajassa erittäin nopeasti elikkä ottaisi erilaiset näkökohdat huomioon koska myöskin ympäristöverot ja energiaverot ovat tulleet aivan uudenlaisella tavalla keskustelun keskiöön

meillä on finanssikriisi meillä on energiakriisi meillä on vesikriisi joka on erittäin vakava erittäin vakava tällä hetkellä ruokakriisi jnp

vielä arvoisa puhemies tähän liittyy se että nyt jo on viitattu siihen että kreikka ei voi talous ja rahaliiton yhtenä osapuolena selviytyä tästä ilman että jäsenmaat tulevat tavalla tai toisella kiertotietä jnp

puheenjohtaja mannisen puheenvuoro oli erittäin selventävä tässä asiassa

ja siinä katsannossa te olette hyvin epälooginen siinä mitenkä te olette käyttäytynyt äänestystilanteissa ja millä tavalla te puhuitte äsken tuolta pöntöstä

mutta tässähän jo esittelystä kävi ilmi että tämä näkökohta on siinä työryhmässä otettu huomioon jo elikkä itse asiana kytkemällä nämä kaksi asiaa yhteen mikä on ihan asiallista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies sallinee pikkuisen palauttaa mieliin sen missä vaiheessa tämä tuli ja mitenkä se toimenpiteenä silloin osoittautui olevan ja vielä edelleenkin on kantava ja toimiva ratkaisu

siis maapallolla on elämä kriisiytynyt

sovittiin sillä tavalla että siirrytään ilveksen kohdalla kiintiölupajärjestelmään siis sekä lupa että kokonaiskiintiöjärjestelmään ja seurataan tarkoin kannan kehitystä ja sen kannan mukaisesti arvioidaan montako lupaa voidaan antaa ja siinä otetaan myöskin saaliseläinkantojen tilanne huomioon siis silloin lähinnä jäniskantojen tilanne

heinäluoma äsken sanoi on kyllä varmasti pääosin totta

mutta kuinka ollakaan saman vuoden keväällä toukokuussa silloinen usan valtiovarainministeri oneill sai presidentin pään käännettyä ja niin sitten koko tämän hienon harmaan talouden mustan talouden erikoisesti veroparatiisit kuriin ohjelman kanssa kävi hyvin huonosti

elikkä tämä saattaa selittää sen miksi näin ei ole lainsäädännössä jo menetelty se historiallinen syy miksi tätä pykälää ei lainsäädännöstä löydy tällä hetkellä saattaa löytyä juuri tässä keskustelussa esiin tulleista näkökohdista

siis pelto metsätalous on unohtunut kokonaan pois

arvoisa puhemies

selonteosta käy näinkin hyvin esille se että lakiesitysten eduskuntakäsittelyssä esiin nostetut kriittiset pisteet olivat sinänsä asiantuntemuksella tunnistettuja

apuun ja sen pitäisi silloin tapahtua nimenomaan sillä tavalla että esimerkiksi suomen valtion puoleen käännytään jolloinka nyt siis käytetään suomen pankin varantoja hyväksi

elikkä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan ja samoin tehdään seurakuntien osalta ja valtion jako osuutta vastaavasti pienennetään niin että tasapaino säilyy prosenttilaskussa

minäkin keskustelin rajavartiolaitoksen päällikön kanssa kahteen eri otteeseen ja tilanne pelastui tältä osalta juuri niin kuin ed

se mikä mainitaan tässä asiakirjassa ei ole vähäpätöinen asia ollenkaan

arvoisa puhemies

kööpenhaminan neuvottelut kaipaavat ilmiselvästi uutisten mukaan visionääriä filosofia

esa lahtela tarjoutuu sinne

keskitettyjen hankintojen kautta on toki voitu saada kustannussäästöjä mutta kääntöpuolella ongelmaksi on muodostunut hankintakokonaisuuksien muodostuminen usein siinä määrin suuriksi että pienet ja keskisuuret yritykset ja ammatinharjoittajat ovat pudonneet jo kättelyssä pelistä pois

sitten sovittiin että jokainen ruho tulee minulle tutkittavaksi ensiksi helsingin yliopistossa ja sitten oulun yliopistossa ja me tutkimme tarkkaan jokaisen yksilön

ajatelkaapa arvoisa ministeri että keski sallasta karhutunturista pitää mennä sodankylän kunnan pohjoisimpaan nipukkaan eikä yhtään ainutta kiinteää rajavartioasemaa ole

nyt se sitten otettiin presidentti sarkozyn toimesta esille

ravin pitäisi olla täällä paikalla kun hän on ystävällisesti aina meitä opettanut tässä yhteydessä sillä joensuun kaupunki on tehnyt hyvin tarkan arvioinnin siitä paljonko tämä merkitsee suhteessa siihen minkälainen talouskurimus on koittanut joensuun kaupungin kohdalla